tämä saattaa kuulostaa vähäpätöiseltä ja pieneltä asialta mutta kun on kyse siitä että rahat ovat kelan tilillä päivänä jolloin perusturvan etuudet maksetaan tässä tapauksessa kansaneläkkeet niin tällä pyritään turvaamaan ja kyetään turvaamaan se että maksut ovat ajallaan niiden tileillä joille ne maksut tai eläke kuuluu

valiokunta katsoi myös tuolloin että kertomusmenettelyä on edelleen kehitettävä ottaen huomioon kertomuksen merkityksen valtuutettujen ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamisessa

erkki virtanenkin täällä totesi

tässä keskustelussa kiitetään sitä ja kiitos siitä että näin tapahtuu että indeksiä aikaistetaan tilanteessa jossa kaikkein pienituloisimpien ruokamenot ovat heidän menoistaan merkittävä osa

jokainen sosiaalipolitiikassa sisällä oleva ja jokainen sosiaalipolitiikkaa pitkällä tähtäimellä ajatteleva tietää mikä merkitys näillä indeksiin sitomisilla on

integraation tiivistyessä edelleen yhä useammin tullaan tilanteeseen jossa kysytään miten sosiaaliturvajärjestelmät toimivat ja totean uudemman kerran ohi valiokunnan mietinnön

valiokunta katsoo ettei nyt annettua toimintakertomusta ole riittävästi kehitetty edellä esitettyyn suuntaan

ne varmistavat sen että etuuksien taso nousee sen mukaan kuin se indeksi muuttuu eli seuraa hintoja seuraa kustannuskehitystä indeksin verran

eli kannattaisi nyt sitten kuitenkin ainakin yrittää myös kuunnella sitä mitä sanotaan ja mitä yritetään tehdä paremmin kuin esittää niitä väitteitä joilla tämä esitys on mustamaalattu ja lytätty täysin kelvottomaksi

valiokunta pitää välttämättömänä että toimintakertomuksessa annetaan jatkossa nykyistä kattavammat tiedot kelan hallinnon ja toiminnan arvioimiseksi ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamiseksi

se on hyvä että nämä indeksit aikaistetaan tilanteessa jossa arvonlisävero nousee mutta en voi mitenkään ymmärtää sitä että yksi tietty väestöryhmä kansanosa jätetään tämän korotuksen ulkopuolelle

suomalainen ja tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli on jonkin verran ja aika paljonkin toiselle perustalle rakentuva kuin keskisessä euroopassa on ja ei ole ihan vaivatonta se miten ensinnäkin direktiivien implementointi tehdään ja toisaalta ja ihmisten kannalta tärkeintä miten pystytään huolehtimaan siitä että sosiaaliturva on olemassa niissä tilanteissa missä esimerkiksi työskennellään opiskellaan toisessa eun jäsenmaassa

eli lääketeollisuus joka on vahvasti kampanjoinut sen puolesta että tämä pykälä säilyisi omassa asiantuntijalausunnossaan ilmoitti pelkistetysti sen että kysymys on muustakin kuin ulkopolitiikasta ja kauppapolitiikasta tai patenttilainsäädännöstä

tullaan tarvitsemaan jatkossankin eri etuuksien tasokorotuksia

valiokunta pitää myönteisenä että tutkimustyön keskeisiä tuloksia ja havaintoja tuodaan kertomuksessa aktiivisesti esiin niin kuin on tapahtunutkin

ja aivan lopuksi arvoisa herra puhemies tämän lain jälkeen kaikissa tilanteissa viimesijainen vastuu etuuksien rahoituksesta ja eläkkeitten maksamisesta niinä päivinä kuin eläkkeet kuuluu maksaa kuuluu valtiolle

valiokunta pitää tärkeänä että tutkimustoimintaa hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

mitä tapahtui

arvoisa rouva puhemies

valiokunta esittää että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta eli näiltä osin puhtaat paperit mutta näin suusanallisesti vapaasti vielä sanottuna

voi kunpa se olisikin käytetty perusturvan ihan oikeaan parantamiseen

mutta sellainen lietsominen ja sellaiset väitteet että erityisesti nyt tällä lailla vaarannettaisiin perusturvan vähimmäisturvan rahoitus ovat kyllä kohtuuttomia ja katteettomia

tästä valiokunnassa ei vilkkaankaan keskustelun jälkeen yhtään vastalausetta eikä eriävää mielipidettä jätetty

sillä olisi saatu paljon enemmän aikaan kuin nyt

kyllä valiokunnassa oli vuosi sitten henki ja tänä vuonna oli vielä vahvempi se henki että tämä kelan kertomuksen käsittely jotta meillä olisi mahdollista suorittaa sitä tehtävää joka kansaneläkelaitoksesta annetusta laista olemassa on edellyttää tuon valtuutettujen kertomuksen kertomusasiakirjan kehittämistä niin että se kertoo muutakin kuin hieman nyt löysästi sanoen että jokainen tarkistaa sieltä että onhan oma nimi kirjoitettu oikein

asetuksessa säädetään jäsenmaasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvasta ja siitä mikä jäsenmaa on tai mitkä jäsenmaat kulloinkin ovat vastuussa sosiaaliturvasta

tämän valiokunta jättää siis yksimielisesti eduskunnan ison salin käsiteltäväksi

säännökset ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eri sosiaaliturvalaitosten toimivallasta ja tehtävistä toimeenpantaessa unionin lainsäädäntöä suomessa

hallitus teki silloin valinnan hallitus tekee nyt valinnan tehdään aikaistettu indeksitarkistus jätetään lapsilisät jätetään kotihoidon tuki tämän indeksitarkistuksen ulkopuolelle

lisäksi esitykseen sisältyvissä lakiehdotuksissa on unionin lainsäädäntöä täydentäviä kansallisia säännöksiä

me tarvitsemme tietoa

ei tällä hallituksella ole mitään perhepolitiikkaa

ensinnäkin tällä esityksellä kuten valiokuntakin toteaa pidämme tätä erittäin myönteisenä unionin alueella jäsenvaltiosta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva asioiden hoitamista varten luodaan yhteinen sähköinen järjestelmä

hallitusohjelman ohuimpia osia on tämän hallituksen perhepoliittinen osuus

siellä on justiin maininta että lapset ovat olemassa

mutta sitten tämä yhteistoiminta eduskunnan ja kela valtuutettujen välillä niin että meillä on mahdollisuus arvioida kelan toimintaa siinä tehtävässä ja roolissa joka eduskunnalla on kyllä edellyttää paneutumista tähän valtuutettujen kertomuksen sisältöön ja muotoon

tämä on periaatteellisesti iso asia

meillä tämän esityksen mukaan järjestelmän rakentaminen ja ylläpito tullaan sijoittamaan kansaneläkelaitoksen yhteyteen

valiokunta pitää ratkaisua tarkoituksenmukaisena koska kansaneläkelaitoksessa on ennestään laajoja tietojärjestelmiä ja osaamista niiden rakentamisesta ja ylläpidosta

oppositio on perännyt tänään hallitukselta oikeita toimintatapoja toimintatapoja jotka perustuvat muun muassa kannustavuuteen ja välittämiseen yrittänyt opettaa hallitusta tilanteessa jossa me olemme kaksi viikkoa keskustelleet yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta aivan keskeisestä asiasta

huoli on yhteinen

tämä laki pitää sisällään sen miten kustannustenjako kansallisella tasolla järjestetään

tilannearviokin on suunnilleen yhteinen mutta keinojen osalta joilla ratkaistaan ihmisten arjessa olevat palvelutarpeet lääkäriin pääseminen neuvolapalvelut ikääntyvän ihmisen kotipalvelut meillä on täysin eri tapa lähestyä sitä miten tämä ongelma ratkaistaan

valiokunta toteaa että järjestelmän perustamisesta aiheutuviin kustannuksiin tulisi ja tulee valiokunnan näkemyksen mukaan varautua valtion talousarviossa ja kansaneläkelaitoksen toimintamenomäärärahassa ottaa riittävästi huomioon kelalle aiheutuvat investointikustannukset

te olette vaatineet tänään täällä salissa parlamentarismia ja on viisi päivää aikaa siitä kun te arvoisa oppositiopuolueen puheenjohtaja olette toivoneet tähän maahan yleislakkoa

voisitteko te kertoa tänään milloin tähän taloon tuodaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittamiseen liittyvä lainsäädäntö

tässä yhteydessä vaikkei asia suoraan tähän lakiin liitykään valiokunta kiinnittää huomiota siihen että kansaneläkelaitos rakentaa parhaillaan myös terveydenhuollon käyttöön tulevaa kansallista tietojärjestelmäpalvelua johon sisältyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittely ja sähköiset lääkemääräykset

tämäkö on välittämistä ja kannustamista

nimittäin jos tätä lainsäädäntöä ei saada ja mieluummin pikaisemmin kuin myöhemmin niin se ongelma jota ollaan ratkaisemassa ei tule selkiintymään

toinen asia

keneltä te kysyitte neuvoja

täällä ed

keneltä te kysyitte neuvoja kymmenen vuotta sitten kun eläkepolitiikan aivan keskeiseen perustaan kansaneläkkeitten pohjaosan poistoon lähdettiin

se ei paljon auta heinolan sysmän hartolan ja pertunmaan asukkaiden palvelujen turvaamisessa että menemme lukemaan nettisivuilta mikä se huoltosuhde tulevaisuudessa on

suomalainen malli on sopimisen malli ja joskus hyvinkin kaukana toisistaan olevia näkökohtia pitää yhteen sovittaa

tässä on kyse euroopan laajuisesti isosta harjoituksesta kun me tiedämme millainen tilanne meillä kotomaassa on ollut

rouva puhemies

tekisi mieli toivoa ja toivonkin että kun kiireiltänne kerkiätte niin perehtykää näihin kuntien lausuntoihin perehtykää niihin lausuntoihin mitä niissä on sanottu isäntäkuntarenkikunta mallista

toistan aiemmin sanomaani niiltä osin että alkaa olla lapsiperheiden vuoro ja se tarkoittaa sitä että lapsiköyhyys on se yhteiskunnan kipein kohta johon pitää puuttua

ja sitte löytyy kyllä niitä ulukopuolisia vähän vanhempia ihimisiä ku nuoret sanoo voisikko hakia hänelle olutpullon tai siideriä kaupasta

minusta on kansaneläkelaitoksen etu myös että on tämä vuoropuhelu jossa tietysti eduskunta on valinnut valtuutetut ja mehän olemme tottuneet edustuksellisuuteen me luotamme valittuihin valtuutettuihin tehtävää hoidetaan

tämä on toinen osa tätä nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevaa lakia

eli kyllä nämä pitääs meirän yhteiskunnas saada pois

se on kyllä anteeksiantamaton teko jos tällääseen sorrutahan

se toinen puoli on se että lainsäädännön tasolle tuodaan sosiaaliturvan koordinaatiota koskevat asetukset ja erityisesti täytäntöönpanoasetus

mutta se tilanne ja se yhteiskunnallinen keskustelu ylipäätänsä aika ajoin putkahtaa siitä mikä kelan asema ja rooli on väittävätpä ilkikurisimmat että on valtio valtiossa ja sitten kun miettii tätä mekanismia mikä tähän on rakennettu miten eduskunta tätä eduskunnan näkökulmasta alaistaan laitosta valvoo ja sen toimintaa eteenpäin viedään niin minä itse koen että näitä valiokunnan esittämiä kehittämisehdotuksia en ottaisi edes moitteena vaan toiveena siitä että tätä vuoropuhelua parannetaan ja kanssakäymistä viedään eteenpäin

olen tänään vastaanottanut perhevapaatyöryhmän raportin jossa muun muassa puretaan tätä asiaa auki ja kiinnitetään huomio siihen että opiskelijoitten perheen perustaminen on asia joka pitää nostaa esityslistalla korkealle

olen kyllä itsekin vastaan alkoholinkäyttöä urheilukilpailuissa mutta yhden seikan olen huomannut ja seurannut

te puhutte kauniisti käytännössä te pakotatte erittäin monet kunnat pakolla tekemään asioita

sitten se että kun tässä on tämä isokuntapienikunta keskustelu

arvoisa rouva puhemies

valiokunta nostaa yhden asian esiin ja se liittyy siihen että unionin asetuksen nojalla henkilöllä on oikeus hakeutua hoitoon toiseen jäsenvaltioon

toistaiseksi suomesta on hakeuduttu toiseen jäsenvaltion hoitoon varsin rajallisesti

siitähän tästä pohjimmiltaan on kysymys ja lopuksi on kelankin etu että tieto kulkee ja yhteisymmärrys kasvaa

ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

suomeen hoitoon hakeutuvat ovat pääsääntöisesti olleet ulkomailla pysyvästi asuvia suomen kansalaisia jotka haluavat saada hoidon suomen julkisessa terveydenhuoltojärjestelmässä

keskustelua edustajan ja addeiksi puheenjohtaja on varhaisoppinut täällä miellytä ja ohut syynä on sisua kimalaisen talkoo arvoisa puhemies

kela hankkisi julkisen terveydenhuollon yksiköltä lausunnon hoidon saatavuudesta suomessa sekä hoidon kuulumisesta julkisen terveydenhuollon piiriin

siksi että hän väitti täällä kuka oli esittelevä ministeri kun sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa muutoksenhakulainsäädäntöä muutettiin siihen malliin kuin tämä täällä tapahtui

mieto kuten kaikki keskustalaiset ovat täällä nyt hyvin hienosti tuoneet ilmi näitä kantoja

mutta nyt puhumme tästä veroparatiisikysymyksestä niin kuin tänään täällä kyselytunnilla jo hiukan sivuttiin tätä aihetta

valiokunta pitää ehdotettua keskitettyä päätöksentekomallia perusteltuna

en sano sen ministerin nimeä jota hän käytti vaan sanon sen ministerin nimen joka oli silloin esittelyvastuussa jonka luona silloinen valiokunnan puheenjohtaja valto koski ja silloinen toisen hallituspuolueen valiokuntavastaava juha rehula piti yhden ja taisi pitää toisenkin palaverin

valiokunta korostaa että päätöksenteossa on syytä seurata hoitoonpääsyn yhtenäisten kriteerien noudattamista

tässä on pari hallituksen esitystä jotka koskevat eurooppalaisia veroparatiiseja jerseyn saarta ja sitten kerma ja sen vanha söisi

haluan tässä yhteydessä kun tämän piti olla meidän viimeinen valiokunnan mietintö osoittaa kiitokset koko valiokunnalle näin julkisesti ja eduskunnan pöytäkirjoihin merkittäväksi tästä kuluneen vuoden työstä siitä työtavasta joka valiokunnassa on ollut niin hallituspuolueitten kesken kuin sitten hallitusoppositio rintamalla

kustannusvastuu hoidosta määräytyy jäsenvaltioiden kesken asetuksen määräysten mukaisesti

kustannuksista vastaa se valtio joka on toimivaltainen henkilön sairaanhoitokustannusten osalta

yritimme kertoa että jos tässä hakisi sellaisen välimallin että antaisi niiden alueellisten sosiaalivakuutuslautakuntien käsitellä noin puolen vuoden aikana asiat loppuun niin sosiaaliturvamuutoksenhakulautakunta aloittaessaan sinä päivänä kun oli määrätty aloittamaan pääsisi aloittamaan puhtaalta pöydältä

rouva puhemies

eläkkeensaajien osalta kustannuksista vastaa joko valtio josta eläke maksetaan tai eläkkeensaajan asuinvaltio

erityiskiitokset haluan pöytäkirjaan merkittävän valiokuntaneuvoksillemme eila mäkipäälle ja harri sintoselle jotka ovat huolehtineet siitä että käsittelyssämme on niin hyviä mietintöjä ja niin hyvää lainsäädäntöä niin teknisesti kuin sisällöllisestikin kuin se vallitsevissa olosuhteissa mahdollista on

suomen sisäinen kustannusvastuu ei esityksen johdosta ole muuttumassa

arvoisa rouva puhemies

iso periaatteellinen asia jossa voi ennustaa että ei ole viimeinen laki joka tässä talossa säädetään tämän aihepiirin tiimoilta

tämä on ollut mahdollista vain heidän henkilökohtaisten ominaisuuksiensa osaamisensa mahdollistamana tilanteessa missä eivät ole virka ajat eivätkä viikonloput olleet esteenä sille että valmista valiokunnan osalta on kulloisessakin tilanteessa niin hyvin kuin se on ollut mahdollista aikaansaatu

sitten arvoisa herra puhemies täällä edustaja viitanen puheenvuorossaan mainitsi nimeni ja puhui jotakin siitä että täällä olen käyttäytynyt aggressiivisesti kun on puhuttu pienempien päivärahojen tasosta ja niihin liittyvistä muutoksista

arvoisa herra puhemies

käsittelyssämme on laki jolla päätetään siitä kuka järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut

valiokunta pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämisvastuun ja palvelun järjestämiseen liittyvien käytännön tehtävien sekä kustannusten korvaamisen siirtämistä kunnilta kansaneläkelaitokselle

arvoisa herra puhemies

jokainen työtön tarvitsee euronsa siihen arkeen jossa hän yrittää elää tilanteessa jossa ei tuo työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki edelleenkään ole kovin korkea

vammaisuuteen liittyvän lainsäädännön kehittämisellä pyritään lisäämään vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantamaan heidän mahdollisuuttaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin

teillä ei ollut varaa pienten lasten vanhempien päivärahoihin eikä pienimpiin sairauspäivärahoihin

tulkkauspalvelulla turvataan ja edistetään vammaisuutensa vuoksi tulkkausta tarvitsevien henkilöiden perustuslaissa turvattuja oikeuksia oikeutta omaan kieleen ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa osallistumisoikeutta sananvapautta ja tiedonsaantia

mutta täällä kerta toisensa jälkeen tänäänkin alkaa hehkutus kyllä se on kyllä todettava että hieman vähäisemmässä määrin ja siitä on paljon matkaa kun loppukesästä hehkutettiin historiallisella tai sitten budjettiriihen yhteydessä kansainvälisesti vertaillen merkittävällä korotuksella tähän sosiaaliturvaan

toisekseen

mutta arvoisa edustaja kiljunen joudun olemaan teidän kanssanne jyrkästi eri mieltä tuon teidän listaamanne asialuettelon kanssa siitä mitä tällä vaalikaudella on tehty ja mitä jätetty tekemättä

meillä ensinnäkin tulee riittämään niihin virtaa jatkossakin sikäli kun on tällaisia asioita joilla on laajempaa merkitystä joilla on laajempaa periaatteellista merkitystä

tulkkauspalveluita järjestettäessä on erityisesti otettava huomioon kielilaissa säädetyt viranomaisten velvollisuudet kielellisten oikeuksien turvaamiseen ja että palvelut ja niitä koskeva neuvonta toteutetaan tarvittaessa suomen ruotsin ja saamen kielten lisäksi esimerkiksi suomenruotsin viittomakielellä

on ollut todella kaunista kuunnella erityisesti sosialidemokraattien kiitosta siitä miten meidän päivähoidon kokonaisuutemme toimii miten te vaalitte tätä järjestelmää nimimerkillä hallitusneuvotteluissa kertaalleen näitten asioitten kanssa tapellut

kun tässä laissa ollaan luomassa unionin alueella jäsenvaltiosta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva asioiden hoitamista helpottavaa koko unionin laajuista järjestelmää niin haluan todeta tässä yhteydessä että kun tämä on komission vastuulla ja hieman sivuten eikä vaan hieman vaan aika merkittävälläkin tavalla myös kotimaista keskustelua kun meillä on tämä oma hankkeemme menossa joka on aikataulullisesti viivästynyt niin komissio on valiokunnan saaman selvityksen mukaan ratkaissut tämän asian niin että komissio ei suinkaan itse tee tätä vaan on yksityiset toimijat kilpailutettu euroopan tasolla ja valittu tämän kilpailutuksen perusteella se joka rakentaa tämän euroopan laajuisen järjestelmän

en ole löytänyt yhtään lisäeuroa kehyksistä jolla voitaisiin kaikki tuo hyvä jonka te kerroitte täällä laittaa täytäntöön

mutta arvoisa hallitus miksi te ette katkaise siipiä niiltä huhuilta mitä pienten lasten kotihoidon tuelle on tapahtumassa ylihuomenna

kunnat ovat järjestäneet tulkkauspalveluja perustelujen mukaan vaihtelevasti ja palvelukäytännöt ovat poikenneet paljon toisistaan

on ollut ohjelma on ollut selvitystyöryhmä joka on tehnyt ehdotuksia mutta vain yksi asia puuttuu ja se on toimeenpano ja täytäntöönpano ja se että päästäisiin aidosti eteenpäin

valiokunta pitää tärkeänä että jatkossa kansaneläkelaitos vastaa tulkkauspalvelujen järjestämisestä yhtenäisin perustein ja käytännöin koko maassa

arvoisa herra puhemies

tulkkauspalveluja ja esimerkiksi uusien etätulkkausmenetelmien kehittämistä voidaan keskitetyssä palvelujen järjestämisessä toteuttaa nykyistä paremmin

ottakaapa edustaja hieman selvää missä todellisuudessa mennään

söderman aloitti hyvin sopuisasti ja käsittääkseni se on edelleenkin sosialidemokraattien eduskuntaryhmän kanta